minä itse jopa mietin sitä että onkohan tämä nyt ihan välttämätöntä että meillä on ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle alalle kolmen vuoden koulutus

tiedän että helpolla sanotaan että ei pidä laittaa pussinperiä mutta silti minusta tämäkin asia tulisi katsoa läpi

hallituksen olisi pitänyt ymmärtää että jo rajallisten valmisteluresurssien takia hallitusohjelmassa asetettu aikataulutavoite on mahdoton

kova kiire on näkynyt merkityksettöminä kuntien kuulemiskierroksina laadultaan heikkona lainvalmistelutyönä sekä muita uudistuksia koskevien lakiesitysten viivästymisenä

vaikka kunnat aloittaisivat liitosselvityksen on liitosselvittäjällä ja kunnilla mahdotonta luoda kokonaiskuvaa miten esimerkiksi uusi valtionosuusjärjestelmä kohtelee uutta kuntaa miten sosiaali ja terveydenhuollon palvelut tullaan järjestämään millainen kuntien johtamisjärjestelmä on tulevaisuudessa ja mitkä ovat kuntien tehtävät

kuntaliitoksista on tullut hallitukselle itseisarvo ja arvovaltakysymys vaikka tärkeintä olisi turvata kuntien asukkaiden tarvitsemat palvelut alueiden elinvoima sekä kunnallinen demokratia

niitä pitää voida toteuttaa alueiden erityispiirteet ja kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden miettimällä tehokkaampia ja toimivampia palveluprosesseja

toisin kuin mietinnössä annetaan ymmärtää ei voida yleistää että nyt valittu yksipuolinen uudistusmalli suurkunnat toimisi missään päin puhumattakaan siitä että ne toimisivat joka puolella suomea

lakiesityksestä kuntien aiemmin antamat sekä nyt valiokunnalle toimitetut asiantuntijalausunnot osoittavat että luottamus hallituksen kykyyn saada aikaan onnistunut ja tasapainoinen kuntauudistus on hyvin heikko

kunnallisen itsehallinnon puolustajia yritetään leimata kapinallisiksi kuntalahtareita uudistajiksi

perustuslaista johdetun periaatteen mukaan valtiovallan tulee tukea kuntien toimintakykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään

käynnissä oleva jopa maakunnan kokoisiin suurkuntiin tähtäävän kuntauudistuksen luonne vaikuttaa väistämättä eikä mitenkään myönteisesti kunnalliseen itsehallintoon lähipalvelujen saatavuuteen alueiden elinvoimaan sosiaali ja terveydenhuoltoon sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin

palveluja tarvitsevien asukkaiden lisäksi muutosten keskiössä ovat kunta alan naisvaltaiset työntekijät mikä tekee kuntauudistuksesta myös tasa arvokysymyksen

valiokuntakuulemisten perusteella seuraukset eivät ole myönteisiä vaan kuntalaisia ja kuntien työntekijöitä voimakkaasti eriarvoistavia

pääministeri jyrki kataisen hallituksen pakolla ajama vaihtoehdoton suurkuntiin tähtäävä ja kuntien välisen yhteistyön torjuva uudistuslinja on ajamassa koko kuntakentän sekasortoon

kuntiin kohdistuvien käynnissä olevien uudistusten jopa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ensisijaisena tarkoituksena on patistaa kuntia liitoksiin viemällä niiltä päätösvaltaa

kannustimien sijasta voidaan puhua kepistä

hallitus painostaa kuntia liitoksiin monin tavoin ilman että se pystyy kertomaan niille millaisia vaikutuksia valtionosuusuudistus kuntalain kokonaisuudistus sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntien tehtävien uudelleenarviointi tuovat mukanaan

sekavan yksinomaan kuntien lukumäärän vähentämiseen keskittyvän uudistuslinjan seurauksena ihmisten tarvitsemat palvelut ja kuntien taloudet ovat vakavassa vaarassa

tähän turvapaikanhakijoihin ja kuntiin tuli monessa puheenvuorossa vielä esille

minä ajattelen sillä tavalla että teistäkin moni on kuntapäättäjä ja te olette vaikutusvaltaisia myös siellä omissa kunnissa ja tiedätte sen miten tärkeä tämä kotouttamisasia on

osaamisesta kuten täällä edustaja kiljunen kantoi huolta sekä kunnan työntekijöitten osalta että sitten kolmannen sektorin ja kaikkien kanssaihmisten siitä se minun mielestäni kaiken kaikkiaan sitten lähtee

minä pidin ihan hyvänä ajatuksena sitä mitä esimerkiksi vihreät viikonloppuna sanoivat maahanmuuttajiin liittyen ja ajattelen sillä tavalla että ylipäänsäkin täällä tuli monessa puheenvuorossa esille nämä kunnat pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen ja työllisyyden edistäminen myös tässä tulevaisuuden kunta asiassa olisi varmaan fiksua jos me voisimme vaikka täällä kokeilutoiminnan kautta saada vietyä eteenpäin erilaisia tämmöisiä työllistämismalleja

nythän on ollut näitä kuntakokeiluja työllisyyden edistämiseksi ja esimerkiksi varkaudessa ja leppävirralla on minun mielestäni ollut hyviä tuloksia pohjois karjalassa käsitykseni mukaan myös ja aion itse paneutua siihen kokonaisuuteen kaikissa kunnissa että miten se on onnistunut

sitten edustaja aalto kysyi näistä kokeiluasioista vähän laajemminkin niin me olemme käyneet tänä kesänä useamman palaverin joissa on pohdittu juuri tätä perustuslainmukaisuutta

on olemassa tämmöisiä isoja jotka vaativat kuten tämä perustuloasia on ihan ehdottomasti sellainen jossa pitää arvioida tätä yhdenvertaisuutta ja sitä mikä malli siinä olisi toimiva

viime viikolla ensimmäisessä käsittelyssä käytiin jo aika pitkä keskustelu tästä eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamisesta ja haluan tähän alkuun todeta sen että keskusta kannattaa tätä hallituksen esitystä pysyvän lain säätämisestä eläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistamiseksi

me olemme laittaneet jo liikkeelle tämän ja varmaan tässä lähiviikkoina päätetäänkin on tämmöinen haku siihen minkälaisella mallilla tämä perustuloasia tehtäisiin

substanssin valmistelu kuuluu ministeri mäntylälle sosiaali ja terveysministeriössä mutta sitten kokeiluja koordinoivana ministerinä olen tässä tavallaan auttamassa ja virkamiesten kanssa hakemassa näitä malleja

tässähän tapahtuu nyt niin että luodaan niin sanottu uusi vakavaraisuuspuskuri eli yhdistetään yhteen toimintapääoma ja niin sanottu tasoitusmäärä ja se muodostaa sitten tämän vakavaraisuuspuskurin

minun mielestäni tämä keskustelu osoittaa että meillä on valtava tarve tälle tulevaisuuden kunnan pohtimiselle ja hallitushan on linjannut sen että me asetamme parlamentaarisen työryhmän kuten tässä edustaja rossi ja joku muukin peräsikin mitä parlamentaariselle työlle tehdään

se koskettaa kaikkia puolueita kaikkia eduskuntaryhmiä ja on meidän yhteinen asia pohtia minkälainen se tulevaisuuden kunta on

mikä se yhteys sillä tulevaisuuden kunnalla on näihin itsehallintoalueisiin niin en pysty kyllä valitettavasti teille tässä vaiheessa vastaamaan koska en tiedä sitä mutta ei se säie voi olla poikki

niin kuin täällä tuli tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niin sehän oli meillä aikomuksena viime vaalikaudellakin että kunnissa tulee olemaan tämä edelleenkin että se on ihan yksi keskeisimpiä tehtäviä

me olemme tähän asti montakymmentä vuotta rakentaneet peruspalvelukuntaa ja nyt se tehtävien ja velvoitteiden purkaminen on sen peruspalvelukunnan kerimistä taaksepäin

tämä kertoo siitä että näitä työkyvyttömyyseläkkeitä on alkanut vuosittain aina arvioitua vähemmän se on hyvä asia mutta tietenkään tämä ei voi olla näin että tämä ei ole tasapainossa että tämä heittää miljarditolkulla

totta kai meidän pitää uudistaa valtionosuusjärjestelmä tässä samalla kun me ratkaisemme tätä sote rahoitusta pitää laittaa se liikkeelle mutta eihän valtionosuuksia voida vetää pois

totta kai niissä lakisääteisissä asioissa mitä liittyy varhaiskasvatukseen perusopetukseen niiden valtionosuuksien pitää säilyä

nyt sitten tosiaankin näitä pk yrityksiltä kerättyjä varoja on tarkoitus käyttää sitten tähän uuteen vakavaraisuuspuskuriin ja tässä meitä huolestuttaa se että kun täällä hallituksen esityksessäkin sanotaan että näitä maksujen määrän ja tasoitusmäärän rajoja säädellään ja käsitellä

l työeläke

se pelaa nyt käsitellään siellä työeläkevakuuttajien telan laskuperustejaoksessa niin tätä ei ole tehty ennen tämän hallituksen esityksen laatimista ja tänne eduskuntaan käsittelyyn tuomista ja tämä on se pointti että haluamme että nyt pitäisi tässä yh teydessä kun tämä laki täällä eduskunnan suuressa salissa hyväksytään samalla hyväksyä lausuma siitä että hallitus edellyttää ja huolehtii siitä että tämä telan laskuperustejaos saa oikeudenmukaisen ratkaisun tästä palauttamisesta tämän vuoden aikana eli ennen kuin tämä pysyvä laki astuu kaiken kaikkiaan voimaan

sitten totean sen että minusta on äärimmäisen tärkeätä että emme vain me keski ikäiset sedät ja tädit pohdi tulevaisuuden kunnan olemusta vaan että nuorten ääni kuuluisi ja pystyttäisiin katsomaan miten nuoret kokevat koska se on myös identiteettikysymys

myös kun tämä oli lausunnolla talousvaliokunnassa talousvaliokuntakin kiinnitti tähän samaan asiaan huomiota ja arvosteli ja kritisoi tätä valmistelua näiltä osin

arvoisa puhemies

tämän perusteella mitä tässä edellä kerroin esitän hyväksyttäväksi lausumaa joka kuuluu seuraavalla tavalla

ensinnäkin totean tähän oppisopimuskoulutukseen että en usko että se tulee vetovoimaiseksi nuorille ennen kuin sitä muutetaan sillä tavalla että se ei ole työsuhde kuten tällä hetkellä vaan siitä tulisi koulutussuhde kuten suomen yrittäjät on esittänyt

te harvennatte kouluverkkoa ja aloituspaikkoja vähennetään mutta samaan aikaan te haluatte toteuttaa nuorisotakuun ja sitten myös nostaa oppivelvollisuusikää

nämä ovat keskenään ristiriidassa ja totean tästä oppivelvollisuusiän nostosta sen verran että se on vähän kuin eräs yhteiskuntajärjestelmä eli toimii teoriassa mutta ei käytännössä

pitää löytää niille nuorille jotka eivät ole olleet motivoituneita hakemaan toisen asteen koulutukseen muut tavat löytää heille ne koulutuspolut

arvoisa puhemies

siellä kuntayhtymät korvaantuisivat niin sanotusti vastuukunnilla yhteislautakuntineen kuntien sisäisillä kunnallisilla liikelaitoksilla ja kunnallisilla osakeyhtiöillä jolloin nykyistä merkittävämpi määrä asioita siirtyy kuntien valtuustojen suoran päätösvallan ulottumattomiin

hallituksen suurkuntauudistus on tuomassa mukanaan uudenlaisia ja hyvin monimutkaisia hallinnollisia tasoja joiden pyörittämiseen tarvitaan paljon hallintohenkilökuntaa

mietinnössä pyritään jopa epätoivoisesti todistamaan kuntaliitoksen hyötyjä tuomalla esiin vain myönteisiä asioita ymmärtämättä että samanlainen uudistussapluuna ei sovi alue ja väestörakenteeltaan moni ilmeiseen harvan asutuksen suomeen

valiokunnassa asiantuntijat toivat vahvasti esille että raskaalle ja aikaa vievälle rakenneuudistamiselle on oltava vaihtoehtoja

jos halutaan aidosti ja todellisesti kehittää kuntapalveluita tämä tapahtuisi tehokkaimmin avaamalla kunnille mahdollisuuksia uudistaa vapaasti muun muassa sallimalla kuntien yhteistyö tasavertaisena uudistamisvaihtoehtona purkamalla normisääntelyä sekä kehittämällä palveluprosesseja ja uudistamalla työkäytäntöjä

selkeänä ja vakavana puutteena keskustan valiokuntaryhmä pitää sitä että hallituksen suurkuntamallin tuomat haasteet kunnalliseen demokratiaan ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin kuitataan lakiesityksessä lyhyesti kunnan sisäisenä sopimusasiana ja että niihin paneudutaan kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies

työtä on leimannut hallituksen sisäinen riitely sekä ministereiden kinastelu asiantuntijoiden kanssa liian vahva poliittinen ohjaus sekä epätarkoituksenmukainen kytkentä kuntauudistukseen jossa sosiaali ja terveydenhuoltoa käytetään kuntaliitoksiin ohjaamisen tai paremminkin pakottamisen välineenä

hallitus on kohta puolitoista vuotta yrittänyt ratkaista vain järjestämisvastuukysymyksiä asukaspohjia ja uusien sote alueiden hallintomallia

jyrki kataisen hallituksen esityksessä poliittinen tarkoituksenmukaisuus on haudannut alleen ihmisten peruspalvelujen turvaamisen välttämättömyyden

sosiaali ja terveydenhuollon näkökulmasta lakiesitys ei edistä sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen aitoa vahvistumista selkeytymistä ja tehostumista

hallituksen keskeyttämän edellisen kunta ja palvelurakenneuudistuksen aikana perustetut yhteistoiminta alueet myös hyvin toimivat on määrätty purettaviksi

valiokunnalle kuntien antamissa lausunnoissa esiintyi hyvin erilaisia tulkintoja erityisesti järjestämisvastuusta sekä uusien sote alueiden hallintomallista

mutta muuten totean että me puhumme täällä salissa ei pelkästään tässä kohtaa liian paljon toistemme ohitse ja meillä useimmilla on taakkaakin myös oppisopimuskoulutuksen uudistamattomuudesta että emme ole saaneet sitä aikaiseksi vaikka on tämä tiedetty

minä ajattelen sillä tavalla että on vähän turha riidellä vain siitä mallista kunhan saadaan tehtyä sellainen oppisopimuskoulutus joka on turvallinen ja vetovoimainen niille nuorille ja sitten myös niin että löytyy niitä työnantajia jotka haluavat ottaa nuoria sinne koulutukseen

jos tällainen löytyy niin täysi tuki hallitukselle

me tiedämme että tämähän ei ole toteutunut sinne päinkään

minä haluaisin kysyä teiltä ministeri risikko kun te olette kokenut monen kauden ministeri ja asiantunteva ministeri kaiken kaikkiaan

voitteko te kertoa meille mistä se johtuu että näitä velvoitteiden ja tehtävien karsimisia ei ole saatu aikaiseksi

mutta sitten toisena asiana nostan esille sen kun tässä edustaja wallinheimo toi esille että siellä keski suomessa on vähän partioita niin voin todeta kyllä että niin on pohjois karjalassakin ja meillä on nyt se uhka että kun meillä on saatu käyttää tätä yksityistä vartiointia näitten säilöönotettujen vartioinnissa ja se on nyt lakkaamassa niin vetoan siihen että te voisitte vaikuttaa siihen että lakia muutettaisiin siten että nykykäytäntöä voitaisiin jatkaa ja näin säästää ne kuusi partiota mitkä koko pohjois karjalassa on siihen tehtävään mikä niille kuuluu

ensinnäkin jokaiselle on tullut selväksi tuolla asiantuntijakuulemisessa että tämä meidän terveydenhuoltojärjestelmä satoine eri järjestäjineen ja monimutkaisine monikanavarahoituksineen ei taivu kyllä helpolla tämän kaltaiseen potilasdirektiiviin joka meillä nyt on tässä käsiteltävänä

sen takia koko valiokuntakin jätti oman lausumansa siitä että tulee seurata minkä verran suomesta menee ulkomaille ihmisiä terveydenhuollon asiakkaiksi ja minkä verran tulee suomeen

täytyy sanoa että kun tämä tulee jo ensi vuoden alusta voimaan eli parin viikon päästä niin ei käy todellakaan kateeksi niitä järjestäjiä ja kuntia ja kuntayhtymiä jotka joutuvat tämän mukaan sitten toimimaan nykyisessä suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja monimutkaisessa rahoitusjärjestelmässä

tämä keskustan tekemä lausumaesitys jonka tuossa edustaja rehula edellä esitteli lähtee siitä että me olemme todella myöhässä

tämän hallituksen olisi pitänyt jo pystyä laittamaan liikkeelle tämä rahoitusuudistus eikä niin että tässä tämä syksy menee vatuloidessa tämän parlamentaarisen komitean tai työryhmän asettamista ja sitten vasta päästään töihin ja ehkä ensi vaalikaudella sitten tehdään jonkinlaisia askelmerkkejä sen rahoituksen uudistamisen suhteen

olisi ehdottomasti pitänyt toimia sillä tavalla että sote järjestäminen ja hallinnointi järjestetään kerralla samaan aikaan tehdään myös sitten tämä rahoitusjärjestelmäuudistus ja siksi todellakin kannatan tätä edustaja rehulan tekemää esitystä että tässä kiiruhdettaisiin

keskusta on valmis työhön jossa nykyisen sairausvakuutuskorvausjärjestelmän osalta kuntien nykyisiin euroihin lisätään sairasvakuutuskorvauksista ainakin lääkärinpalkkioiden laboratorio ja röntgenpalveluiden ja ainakin osa matkojen korvauksista

monikanavaisuudesta on päästävä selkeämpään ratkaisuun jossa osana muutosta raha seuraa asiakasta sekä järjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan

arvoisa puhemies

kunnallisen palvelujärjestelmän kestävyyden kannalta valtiovallan tulisi hyväksyä tosiasiat niin tämän hallituksen kuin tulevienkin

käytettävissä olevaan rahoitukseen ja työvoiman saatavuuteen nähden kuntien tehtäväkuorma alkaa jo olla liian suuri

välttämätön asia on edistää kansanterveystyötä jolla kansalaiset saadaan ottamaan enemmän vastuuta itsestään läheisistään ja ympäristöstään

keskusta ei hyväksy hallituksen linjaa jolla se karsii pois pk sektorille kohdennettuja avustus ja tukimuotoja

ensinnäkin pienellä kyläkaupoille kohdistetulla investointituella on ollut euromääräistä suurempi vaikutus haja asutusalueiden asumiseen ja viihtyvyyteen ja arjen turvaan

keskustan mielestä tukea tulee jatkaa uudessa laissa nykyisen lain ja asetusten mukaisesti

toiseksi keskustan mielestä ensimmäisen työntekijän palkkatukea tulee jatkaa ja pitää se myös mahdollisena uudessa laissa ja sen asetuksessa

kolmanneksi keskusta haluaa edelleen säilyttää uudessa laissa yritysten kehittämisavustuksen myöntämisen tutkimus ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun

arvoisa puhemies

näitten perusteella teen seuraavansisältöisen lausumaehdotuksen eduskunnan hyväksyttäväksi

eduskunta edellyttää että asetuksella säädetään avustuksesta kyläkaupan investointeihin

arvoisa puhemies

näin yleensä tulkitaan

siitä voimme olla eri mieltä mutta hän ei kertonut sitä eikä todistanut millään aineistolla mikä on tämän ensi vuoden budjetin vaikutus tänne alueelliseen kehitykseen koko suomen kehitykseen ei pelkästään näitten kasvukeskusten kehitykseen

nyt sitten tietysti kun eletään näitä ihan viimeisiä viikkoja tämän pohjaltahan voi vetää johtopäätöksen että missään tapauksessa ei pitäisi tätä kotihoidon tuen pakkokiintiöintiä tehdä

mutta toisaalta sitten pitäisi vikkelästi tuoda tämä päivähoito oikeuden rajaaminen jos ajatellaan tältä pohjalta

liikennepolitiikasta on jo puhuttu monessa puheenvuorossa myös tuossa jo edellä enkä mene siihen muilta osin kuin tämän polttoaineveron korotuksen osalta ja totean sen että oli aika erikoista kun edustaja piirainen totesi että kysymyksessä on vain tekninen tarkistus

tai sitten omaishoidon tuen osalta pitäisi miettiä sitä että ei säädetä sitä velvoitteeksi kunnille niin että myönnetään kaikille jotka valtakunnalliset kriteerit täyttävät vaan nimenomaan katsottaisiin että se voisi olla kelan vastattavana ja sitten julkisen talouden sisällä katsotaan miten se kaiken kaikkiaan sitten maksetaan

se ei ole pelkästään oppositio joka sanoo että sieltä tulee mittava lasku kuljetusalalle ja myös yksittäisille ihmisille joilla on välttämätöntä käyttää henkilöautoa pitkistä matkoista johtuen

saman asian ovat todenneet muun muassa skal ja muut liitot

no sitten iso kysymys joka on jäänyt ihan ilman huomiota liittyy itä ja pohjois suomeen

tämä on minusta hyvä kysymys

sitten iso kysymys on tämä työttömyysturvan korotus